minun mielestäni onkin tärkeää että biopolttoaineiden tuotannossa varmistetaan niiden energia ja päästötaloudellisuus sekä se että ne eivät aiheuta ympäristöllisiä eivätkä sosiaalisia haittoja

suomelle liikenteen biopolttoaineet ovat suuri haaste mutta myös erinomainen mahdollisuus

esityksen perusteluissakin todetaan että kotimaiseen raaka aineeseen perustuvan biopolttoainetuotannon osuus biopolttoaineiden kokonaiskäytöstä on vielä vaatimatonta

monia kehittämishankkeita on kuitenkin parhaillaan meneillään ja uskon että meilläkin päästään laajamittaiseen biodieselin ja bioetanolin tuotantoon lähivuosina

yleinen käsityshän on että ilmastonmuutokseen liittyvät liiketoimintamahdollisuudet lisääntyvät tulevaisuudessa

liikenteen biopolttoaineet ovat yksi selkeä alue jolla meillä suomalaisilla on mahdollisuuksia luoda uutta tuotantoa sekä vahvistaa ja monipuolistaa hiipuvaa teollisuuttamme

tekesin tutkimushankkeen mukaan järkevimmät liikenteen biopolttoaineen kotimaiset raaka aineet ovat metsien hakkuujäte ja maatiloilta saatava olki

hakkuutähteen osalta ongelmana on toki se että jos sitä aletaan laajasti käyttää liikenteen biopolttoaineeksi se voi vaikeuttaa raaka aineen saantia sähkön ja lämmön tuotantoon

levän hyödyntämisen osalta ollaan toki vasta alkumetreillä mutta tulevaisuudessa sillä voi todellakin olla merkittävä potentiaali liikenteen biopolttoaineeksi

te olette useasti väittänyt että tämä hallitus ei leikkaa

rajut energiaveron korotukset ovat tietysti yksi oleellinen osa tästä mutta monet muut maksut ja verot myöskin nousevat ja kaikkein raskaimmin tämä ostovoiman leikkaus kohdistuu pienituloisiin

tämä ostovoiman leikkaus on siinä mielessä ongelmallinen että se tulee leikkaamaan kulutuskysyntää ja tätä kautta vaikeuttamaan kasvua

eli ensi vuonna ja jatkossa suomen taloudellinen kasvu on hyvin riippuvainen vientikysynnästä ja tähän liittyy taas monia suuria epävarmuustekijöitä

välttämätöntä on myös huolehtia eläinten hyvinvoinnista

minulla on se käsitys että ilman vahvaa elintarvikkeiden jalostusta maataloudella ei olisi maassamme menestymisen edellytyksiä

jos kilpailu tuontitavaroiden vuoksi on tiukentunut niin toisaalta suomalaisella elintarviketeollisuudella ja kaupalla on mahdollisuuksia lisätä tuotteidensa vientiä

minulle on kuitenkin jäänyt se käsitys että nämä vientiponnistelut eivät ole onnistuneet parhaalla mahdollisella tavalla

mitkä tekijät tähän sitten vaikuttavat

suomalaiset lapsiperheet syövät harvoin ravintolassa ja silloinkin kun syövät se tapahtuu usein matkalla joko pikaruokaravintolassa tai huoltoasemalla

mitä tulee tämän strategian kunnianhimoisuuteen niin kyllä se mielestäni päästöjen leikkausten osalta voidaan kyseenalaistaa

tieteelliset riskiarvioinnit osoittavatkin että suomessa elintarviketurvallisuus taataan menetelmin jotka toimivat sekä teoriassa että käytännössä

joka tapauksessa jatkossa meillä on vääjäämättä edessä huomattavasti suuremmat päästöleikkaukset mutta tässä strategiassa on äärettömän paljon hyviä asioita hyviä tavoitteita

uusiutuvien lisääminen energian säästö energiatehokkuus myöskin sähköntuotannon omavaraisuus mitä pidän erittäin merkittävänä asiana

voitteko te ministeri holmlund vannoa käsi sydämellä että poliisin peruspalvelut ovat kunnossa kaikkialla maassa

asia joka minua erityisesti huolestuttaa ovat tiedot siitä että yhä suurempaa osaa väestöstämme uhkaa ylipaino kolesteroli ja kakkostyypin diabetes

te itse viittasitte poliisibarometriin

selonteon nato kirjausta koskevan keskustelun varjoon on jäänyt se että suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan viitekehys on euroopan unioni

mitä tulee vielä tämän strategian toteuttamiseen niin totean että jotkut sosialidemokraatit ovat sitä mieltä että ilman lisäydinvoiman rakentamista tämän strategian toteuttaminen ei ole mahdollista

kuten aikaisemmin totesin huomattavasti suurempi osa kansalaisista katsoo että tilanne on heikentynyt ja katsoo että tilanne tulee heikentymään seuraavan vuoden aikanakin

mielestäni on hyvä että suomi on osallistunut aktiivisesti euroopan unionin sotilaallisiinkin toimintoihin taisteluosastoihin kriisinhallintaoperaatioihin ja euroopan puolustusviraston toimintaan

mielestäni tätä aktiivista linjaa kannattaa jatkaa

mielestäni täällä käsittelyssä oleva makeisvero olisi ollut hyvä mahdollisuus ottaa ensiaskelia ohjauksessa terveellisempiin tuotteisiin

selonteossa liian vähälle huomiolle on mielestäni jäänyt arktisen alueen turvallisuus

alueen laajat energiavarat ja niiden jatkossa entistä parempi hyödyntämismahdollisuus tulevat lisäämään jännitettä alueella vastakkainasettelua ja myös suomella on alueella erittäin suuret turvallisuus ja talousintressit

minun mielestäni se oli virhe ja en millään voi ymmärtää esimerkiksi sitä että sokerilimsat ja kivennäisvedet ovat samalla viivalla verotuksellisesti

todellakin se että keskeyttäneiden määrä on räjähdysmäisesti lisääntynyt viime vuosina on huolestuttavaa ja osaltaan on murentamassa yleistä asevelvollisuuttamme

kouluruokailun järjestämisessä on jo pitkään tuijotettu kustannuksiin ja pelkona on että nyt säästetään jälleen kun katse pitäisi kääntää tärkeämpiin asioihin kuten täysipainoisen terveyttä edistävän ruuan tarjoamiseen hyvien ruokatapojen oppimiseen ja rauhalliseen sekä miellyttävään ruokailutilanteeseen

kouluruokailusta leikkaaminen on ehdottomasti leikkaamista väärästä paikasta

on helppo yhtyä talousvaliokunnan arvioon siitä että luonnonvarojen globaali kysyntä tulee lisääntymään onpa sitten kyse vedestä ruuasta energiasta tai mineraaleista

kysynnän nopea lisääntyminen voi helposti johtaa luonnonvarojen kestämättömään käyttöön millä on kielteisiä vaikutuksia ekosysteemiin erityisesti luonnon monimuotoisuuteen

mielestäni talousvaliokunta on aivan oikein painottanut sitä että suomen tulee osaltaan aktiivisesti edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä kansainvälisillä foorumeilla

jos tämän päivän afganistanin tilanteesta haluaa löytää jotakin hyvää niin se on laajalti sen tosiasian tunnustaminen että vain sotavoimaan nojaava ratkaisu taistelussa talebaneja vastaan ei ole mahdollinen

tähän ovat osaltaan vaikuttaneet polttoaineen korkea hinta biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö myöskin huonoilla sääolosuhteilla on oma vaikutuksensa

arvoisa puhemies

paine poliittisen ratkaisun hakemiseen on lisääntynyt ja afgaaniväestöä yritetään sitouttaa nykyistä laajemmin taisteluun talebaneja vastaan samalla kun sotilaallista toimintaa aktivoidaan ja laajennetaan

tätä esitystä markkinoidaan valtiosääntömme parlamentaaristen piirteiden vahvistamisella sekä kansalaisten osallistumisoikeuksien parantamisella

ruuan kallis hinta on taakka etenkin maailman köyhimmille jotka käyttävät yli puolet tuloistaan itsensä ravitsemiseen ja tämä ruuan hinnannousu ei kuitenkaan ole vain kaikkein köyhimpien ongelma

mielestäni onkin korkea aika löytää uusia tulokulmia afganistanin tilanteeseen sillä monissa maissa mukaan lukien myös suomessa kysellään mitä poikamme tekevät afganistanissa varsinkin kun alkuperäinen pääkohde al qaidan terroristit toimii tällä hetkellä ainakin pakistanista ja muualtakin

säännösten ottaminen perustuslakiimme suomen jäsenyydestä eussa kansalaisaloitejärjestelmän luominen ynnä muut esityksen vähemmän tärkeät muutokset ovat vain rekvisiittaa joilla pyritään legitimoimaan presidentin valtaoikeuksien kaventaminen

toki monia myönteisiä kehityspiirteitä afganistanissa on tunnistettavissa terveydenhuollon ja koulutuksen osalta muun muassa mutta kahdeksan vuoden taisteluista huolimatta afgaaniväestön turvallisuutta ei ole kyetty parantamaan

täällä suomessa me olemmekin siinä mielessä onnellisessa asemassa että meillä on runsaasti luonnonvaroja ja näihin luonnonvaroihin liittyy merkittäviä uusia tuotantomahdollisuuksia ja markkinoita

mutta itse asiassahan tilanne on se että eduskunnan kanta on sama kuin hallituksen kanta kuten presidentti halonen on todennut

tänään talebanit taistelevat raivoisasti ja operoivat itse asiassa useammilta paikoilta kuin sodan alkamisen jälkeen

meillä on kaikki edellytykset biotaloutta hyödyntäen hankkia kestävää kilpailuetua ja nousta edelläkävijäksi

kun mietitään suomen osallistumista afganistanin operaatioon niin toki sitä voidaan perustella vakaudella ja turvallisuudella demokratian vahvistamisella humanitaarisella toiminnalla puuttumisella huumerikollisuuteen ja huumetuotantoon mutta mielestäni on tärkeätä jos me olemme mukana niin kuin me nyt olemme nähtävästi afganistanissa että meidän tulee kuitenkin pyrkiä lisäämään siviilikriisinhallinnan ja kehitysavun osuutta panostuksessamme

metsävarojen hyödyntämisessä meidän on löydettävä toimiva tasapaino energiantuotannon ja metsäteollisuuden raaka ainetarpeen kesken

mitä muuten tulee puuhun niin puu on siitä erinomainen raaka aine että siitä voidaan kuidun lisäksi tuottaa kemikaaleja materiaaleja komposiitteja ja polttoainekomponentteja

laakso nosti puheessaan esiin käynnissä olevan marjahin operaation jonka itse asiassa pitäisi todistaa afganistanin epäuskoiselle väestölle että talebanit voidaan nujertaa pysyvästi

uskonkin että oikealla teknologialla siitä saadaan raaka ainetta joka korvaa öljyriippuvuutta ja vähentää ympäristöhaittoja

on väitetty että nykyisessä perustuslaissa on valuvika joka kaipaa korjaamista mutta onko sellaista

arvoisa puhemies

tämä operaatio kuitenkin alkoi siinä mielessä huonosti että heti aluksi raketti iskussa kuoli kaksitoista siviiliä vaikka ymmärtääkseni juuri tämä operaatio on tarkoitus toteuttaa siten että vältettäisiin siviiliuhreja mahdollisimman paljon

uskon ja luotan siihen että tämä mahdollistaa työpaikkojen luomista sellaisilla alueilla jotka ovat kärsineet väestön vähenemisestä ja myöskin työpaikkojen vähenemisestä

aiemminhan nämä runsaat siviiliuhrit ovat herättäneet suurta suuttumusta afgaaniväestön keskuudessa ja ovat myös epäilemättä vaikeuttaneet luottamuksellisen suhteen rakentamista ulkomaisten joukkojen ja paikallisen väestön kesken

meillä kansalaiset ovat myös hyväksyneet presidentin kansanvaalin

ongelmana on myös ollut se että liittouman joukot eivät ole pystyneet turvaamaan afgaaniväestön turvallisuutta suuressa osassa maata ja näin talebanit ovat kyenneet väkivallalla ja painostuksella vahvistamaan asemaansa erityisesti maaseudulla

näissä presidentinvaaleissa on yleensä satojatuhansia äänestäjiä enemmän kuin missään muissa vaaleissa ja uskoakseni tässä vaalissa kansalaiset myös ajattelevat että äänestämisellä pitäisi olla jokin merkitys

jos presidentiltä viedään kaikki valta niin mielestäni ei ole mitään perusteita käyttää nykyisen kaltaista järeää suoraa kansanvaalia vallattoman presidentin valitsemiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt että tässä operaatiossa pyrittäisiin siihen että tämän niin sanotun puhdistuksen jälkeen tuodaan riittävä määrä hallinto ja poliisivoimia

päivänpolitiikan ulkopuolella olevana presidentti on oikea henkilö johtamaan pitkäjänteistä ja laajaan kansalaistukeen pohjautuvaa ulkopolitiikkaa

valitettavasti vaan afganistanissa monissa muissa kaupungeissa on käynyt niin että hallinto ja poliisivoimat ovat korruptoituneita ja kykenemättömiä hoitamaan tehtäväänsä

tämä kelamaksun poisto ei myöskään ole mikään elvyttävä toimi koska tällä hetkellä kyse ei ole kilpailukyvystä vaan siitä että vienti ei kerta kaikkiaan vedä

keskustelu on päättynyt kuin myös joustoehdotus hyvä asia siis löytää perustuslakivaliokuntaa jolle ulkoasianvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettu jatkossakin

arvoisa puhemies

aika näyttää tuleeko tämä konsepti toimimaan jatkossa

mitä tulee kilpailukykyyn jos tämä aiotaan kattaa aikanaan elinkeinoelämän energia ja ympäristöveroja korottamalla sehän tulee silloin syömään yritysten kilpailukykyä ja itse asiassa jos tämä kelamaksu kokonaisuudessaan katetaan näillä veroilla niin se tulee kohdistumaan yrityksiin vielä enemmän kuin tämä poisto koska silloin täytyy kompensoida myöskin nyt tällä hetkellä kuntien hyväksi tuleva kelamaksun poisto joten se siitä kilpailukyvystä

arvoisa puhemies